ei pitäisi provosoitua mutta nyt täytyy kyllä sanoa että ed

mitä tähän raideliikenteeseen tulee niin totta kai se on aiheuttanut keskustelua ja on tietysti hyvä että niitä korvaavia vaihtoehtoja mietitään

olenko ymmärtänyt oikein että jos niille reiteille joilta tämä ostoliikenne nyt uhkaa loppua tulee vaihtoehtoinen toimija niin jo nykyinen lainsäädäntö sen mahdollistaa

pitääkö hoitaa velkaneuvonta asiat kuntoon

mitä tulee sitten täällä esille tulleeseen ylen asiaan niin haluaisin siitä todeta sen että kyllä yle on ollut ja tulee olemaan eduskunnan radio se on budjetissa vain läpikulkueränä samalla tavalla kuin eduskunnan menot ja presidentin kanslian menot

pitäisi pystyä ihan oikeasti keskittymään siihen mistä on kyse

ihminen tarvitsee työtä ja hänelle pitää antaa ne välineet että hän pääsee työllistymään

ei se ole mikään tavoite että hänet voidaan tilapäisesti saada johonkin kolmannen sektorin toimijalle työharjoitteluun jos ei se johda sieltä mihinkään

käytin tosiaan tämän puheenvuoron sen takia että kuten myöskin rouva varapuhemies tietää sastamalan työllistämismalli on saanut valtakunnallista arvostusta

sitä voi kysyä muun muassa kansliapäällikkö wallinilta joka oli aikaisemmin työministeriön kansliapäällikkö

se te toimisto on saanut monena vuonna palkintoja siitä kuinka hyvin ne asiat on hoidettu ja kuten korostan siinä asiassa ei ollut minun osuuttani mutta sillä on kyllä ollut osuutta että siellä paikallinen yrittäjäjärjestö ja yritykset eivät vastusta sitä toimintaa

se oli alkuaikana niin että kun oli ollut työpajalla työharjoittelussa ja haki työpaikkaa paikallisesta yrityksestä niin se oli miinustekijä että oli ollut siellä koska katsottiin että siellä ei ole mitään oppinut vaan päinvastoin on oppinut sellaisia toimintatapoja joita ei yritystoiminnassa voida tehdä

pyysin vielä puheenvuoron sen vuoksi että edustaja hongisto mainitsi myös tästä polttoainevarkaudesta

arvoisa puhemies

täytyy sanoa että minun kotikunnassani sastamalassa on voin sanoa ihan paikankin kun olen yrittäjien kanssa asiasta keskustellut tällainen häijään neste iso huoltoasema joka on halunnut vielä pitää osittain palveluasemaa koska meidän alueella on paljon iäkkäitä ihmisiä jotka kokevat hankalaksi ostaa automaateista

täällä on käyty varsin mittava ja varsin laadukaskin keskustelu tästä aiheesta joten keskityn omassa puheenvuorossani vain muutamaan kohtaan jotka haluan nostaa esille

mutta sen jälkeen kun sitä asiaa muutettiin ja kehitettiin sitä työpajaa yhdessä muutamien yrittäjien ja yrittäjäjärjestön kanssa tänä päivänä se on kuulkaa plustekijä jos sanoo että nuori on työpajalla ollut puolen vuotta ja sen jälkeen hakee paikalliseen yritykseen

ensimmäinen on se että kunnista tulee hyvin voimakas palaute myöskin tänään tampereella siitä että kunnille ei pitäisi enää antaa uusia tehtäviä

me tiedämme että monella ketjulla ilmeisesti esimerkiksi abcllä on pelkästään nämä automaattiasemat jotta sieltä ei pystytä varastamaan

yritykset luottavat tänä päivänä siihen työpajaan ja jos työpajan johtajalta on allekirjoitus että tämä henkilö kykenee työtehtäviin se on erittäin suuri plustekijä

nämä huoltoaseman pitäjät kertoivat minulle että vuosittain he häviävät semmoisen viisinumeroisen summan euroja sillä että polttoainevarkauksia on niin paljon vaikka siellä on asianmukaiset valvontakamerat

tämä on ollut iso muutos

mutta sen sijaan jos me käymme sitä keskustelua mitkä asiat tässä yhteiskunnassa ovat yhteiskunnan vastuulla ja mitkä yksilön vastuulla niin se keskustelu pitää käydä

olen ollut yrittäjäjärjestön kokouksissa paikallisesti ja myöskin pirkanmaalla ja laajemminkin puhumassa siitä että tätä kolmatta sektoria ei pidä nähdä minään peikkona eikä pidä pitää näitä työpajoja minään negatiivisena tekijänä jos ihminen hakee työpaikkaa

jotkut niistä jotka polttoainevarkauteen syyllistyvät jopa morjestavat sinne kameraan eli aivan niin kuin välinpitämättömästi suhtaudutaan tähän

ja jotta tämä ei jää tyhjän puhumiseksi niin sanon heti kärkeen että en ymmärrä esimerkiksi sitä miten voi olla subjektiivinen oikeus päivähoitoon sellaisessa perheessä jossa jompikumpi tai molemmat vanhemmista ovat ihan pysyvästi kotona

oikeastaan vain pari näkökohtaa tähän esitykseen sinänsä pidän hyvänä että hallitus tämmöisen esityksen on tuonut

ensimmäinen on se mihin täällä edustaja taimela viittasi ja varmaan myöskin ministeri ihalainen taisi viitata eli kansalaisten keskinäinen yhdenvertaisuus

se ei kerta kaikkiaan voi olla tämän yhteiskunnan tehtävä maksaa muuta kuin sellaisessa erityistilanteessa jossa siitä on lapselle poikkeuksellista hyötyä

sen jälkeen kun yrittäjät saadaan sen toiminnan puolelle kun he eivät enää lähde vastustamaan sitä eivätkä pelkää sitä kilpailua se on valtava voimavara koska ne työpaikat ovat kuitenkin yrityksissä ja yrittäjillä on toimintaa laajentaessaan mahdollista ottaa väkeä kolmannelta sektorilta tai työpajassa palkkatuella olleista henkilöistä

tulen sellaisesta kunnasta kuin sastamala jossa neljä kuntaa on yhdistynyt ja jossa mahdollisesti viides kunta tulee kuukauden sisällä mukaan

tähän asti tämä laulu ei ole ulottunut tämäntyyppinen palvelu toki työvoimapalvelut ovat olleet kaikkien saatavilla ei ole kaikkiin ulottunut joten sitä pidän hyvänä

eli toivon todellakin että tämä asia otetaan vakavasti ja se oli se syy minkä takia halusin vielä tästä asiasta tulla puhumaan

vieläkin tärkeämpi asia on kuitenkin se että mitä yksilökohtaisemmin voidaan tämä palvelutarve ja työllistämisen polku kartoittaa sen parempiin tuloksiin päästään

pulliaisen kanssa eri mieltä mutta tältä osalta halusin kyllä korjata lausuntoja koska nyt puhun siitä asiasta josta satun erittäin hyvin tietämään ja ennen kaikkea koska koin sen puheenvuoron joka täällä käytettiin erittäin ikävänä niitten ihmisten kannalta jotka ovat sillä paikkakunnalla tehneet todella paljon työtä sen eteen että meillä nuorisotyöttömyys ja myöskin rakennetyöttömyys ovat olleet poikkeuksellisen alhaalla

toki voi olla tietysti joitakin tilanteita kun näillä pienillä kunnilla on ollut erittäin korkeat valtionosuudet että näyttää siltä että niitä olisi pystytty ominkin voimin jossakin määrin jatkamaan

samaan liittyy se että varsinkin pienemmissä kunnissa mistä itsellänikin on kokemusta näiden asioiden hoitamisesta mitä paremmin siellä ihmiset toisensa tuntevat ja ne jotka ovat tässä moniammatillisessa avun antamisessa mukana tuntevat toisaalta sillä paikkakunnalla olevat mahdollisuudet ja tuntevat myös asiakkaansa sen parempaan lopputulokseen siinä päästään

en halua enää tässä vaiheessa iltaa keskustelua paljon pitkittää mutta ihan muutama havainto senkin vuoksi että kun sitten joskus jälkipolvet lukevat näitä pöytäkirjoja ja kun ei tiedä mitä suomessa tulee tapahtumaan niin hyvä kuitenkin tuoda muutama tilastollinen fakta

ja senkin takia on mielestäni hyvä suunta se että vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien roolia kasvatetaan toki muistaen se että he tarvitsevat siihen myöskin resursseja

ensimmäinen niistä liittyy siihen että vaikka en missään nimessä halua vähätellä tätä varsin kovaa leikkausta joka opintotukeen tulee niin on kuitenkin hyvä tiedostaa se että akateemisesti koulutettujen työttömyys vaikka se onkin korkeampi tällä hetkellä kuin ehkä koskaan ennen on huomattavasti pienempi kuin niiden joiden koulutus on alempi

eli olen ehdottomasti sitä mieltä että näillä maaseudun pienillä alueilla meidän on ajateltava asiaa niin että mennään hieman suurempaan kuntakokoon ja järjestetään ne palvelut siinä yhteydessä mikä on itselle lähellä

toinen fakta joka on aivan uutta tietoa ja joka suomen pankin tutkimuksesta on käynyt ilmi on se että itse asiassa akateeminen koulutus on tällä hetkellä vieläkin kannattavampi investointi kuin mitä se on ollut aikaisemmin

se on kehyskuntien ja keskuskunnan väliset asiat ja liitokset

eli vieläkin suurempi tuloero elinaikana syntyy siitä että on akateemisesti koulutettu verrattuna niihin jotka eivät ole akateemisesti koulutettuja

historiahan oli sellainen että aikoinaan kun kaupunki kasvoi niin automaattisesti se osa joka oli kasvanut kaupungin rajojen ulkopuolelle liitettiin kaupunkiin

mutta sitten me luovuttiin näistä kuntaosaliitoksista pääosin ja sen jälkeen meille syntyi sitten näitä kehyskuntia jotka tosiasiassa ovat sen keskuskunnan vaikutusalueella

kolmas fakta joka ehkä on jäänyt myöskin tässä koulutuskeskustelussa aika pienelle havainnolle on se minkä euroopan komission maaraportti kertoo eli että kaikista niistä ikävistä leikkauksista huolimatta joita koulutussektorille on jouduttu tekemään suhteessa bruttokansantuotteeseen suomi edelleen käyttää eniten euroopan unionissa tutkimukseen ja tuotekehitykseen rahaa

on se tapa sitten yhteinen kunta seutuvaltuusto tai mikä hyvänsä niin tavalla tai toisella meidän täytyy saada sellainen järjestelmä että ihmiset jotka siellä tosiasiallisesti samalla alueella asuvat toimivat ja käyvät töissä myöskin osallistuvat sen alueen päätöksentekoon ja kantavat vastuuta sen alueen kehittämisestä

ministeri sarkomaan kaudella on tehty erittäin merkittäviä uudistuksia suomen kilpailukyvyn ja osaavan työvoiman varmistamiseksi

siellä on todellakin paitsi tämä yliopistouudistus myös ammatilliseen koulutukseen erittäin voimakasta panostusta myöskin aikuiskoulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen

sen kehittämiseen on löydettävä yhteinen sävel ja sen takia tämän asian ratkaiseminen on hyvin tärkeää juuri tämän kehittämisen näkökulmasta ei sen takia että ne eivät kykenisi palveluita tuottamaan eikä sen takia että olisi pelko että palvelut häviävät sellaisesta paikasta mihin jatkuvasti väkeä muuttaa lisää

voisiko ajatella että nyt kun monet kunnat saattavat siirtää näitä hankkeitaan tilapäisesti nostettaisiin määräajaksi sitä prosenttia tai maksimimäärää jonka valtio voi tukea jotta voitaisiin käynnistää näitä hankkeita

arvoisa puhemies

ehkä jotain kertoo byrokratian rattaista että tässä on nyt mennyt kuusi vuotta ennen kuin on päästy siihen tilanteeseen että eduskunnan enemmistön allekirjoittama lakialoite nyt tulee tässä hyväksytyksi

toki tässä on tiettyjä eroja mutta hyvin pitkälti tämä on saman suuntainen kuin tuo lakialoite

se lyhennetään tässä yhteydessä viiteen vuoteen ja hyvän kielitaidon kautta neljään vuoteen

sitten vieläkin tärkeämpää on se että niillä jotka ovat olleet tilapäisellä oleskeluluvalla aikaisemmin tätä aikaa ei ole laskettu kansalaisuusaikaan ollenkaan ja nyt se lasketaan puolittain

se tarkoittaa sitä että jos helsingin yliopistoon tulee vaikka afrikkalainen opiskelija tai amerikkalainen opiskelija tai intialainen opiskelija ja opiskelee täällä kuusi vuotta saa tutkinnon yliopistosta ja jää sen jälkeen suomeen töihin niin ennen tätä lakiesitystä asia oli niin että hänellä ei ollut kansalaisuusaika juossut vielä yhtään vaan vasta sen jälkeen kun hän oli ollut kuusi vuotta suomessa töissä hänellä oli mahdollisuus anoa kansalaisuutta jonka nopeimmillaan saa kahdessa kolmessa kuukaudessa mutta joka voi kestää vuodenkin voi kestää enemmänkin

mutta jos ajatellaan sen tänne tulleen opiskelijan sitouttamista suomeen jäämiseen on aika kohtuutonta että valmistuttuaan ja oltuaan täällä töissä joutuu kuusi vuotta asumaan jotta voi edes hakea kansalaisuutta

takavuosina ehkä vieläkin mutta ainakin aiemmin esimerkiksi turussa pidettiin näitä kansalaisuusjuhlia joissa kaikki ne jotka olivat saaneet sinä vuonna suomen kansalaisuuden juhlivat sitä yhdessä

on tietysti niin että vasta kun saa kansalaisuuden on täysivaltainen jäsen yhteiskunnassa

sen takia meidän voimassa oleva lainsäädäntömme ennen tätä esitystä on ollut ehdottomasti liian tiukka kansalaisuuden saamisen suhteen nimenomaan sen takia että tämä aika on ollut niin pitkä ja myöskin käsittelyajat olivat jossain vaiheessa varsin pitkiä

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä että kotouttamislainsäädäntöä uudistetaan ja kotouttamistoimenpiteisiin oikeutettujen määrää laajennetaan että myös perheenäidit pääsevät niihin mukaan jos he eivät ole työttömiä työnhakijoita

tämä on erittäin tärkeätä varsinkin niitten osalta jotka tulevat sellaisista kulttuureista missä naisten työnteko kodin ulkopuolella on ollut harvinaista

voitaisiinko tanskan mallin mukaisesti toimia niin että perheen yhdistäminen muuten kuin aitojen pakolaisten osalta tapahtuu niin että vasta sitten kun on toimeentuloedellytys ja asumisedellytys suomessa täyttynyt on oikeus yhdistää tänne perhe

arvoisa puhemies

hallitus on saanut aikaan merkittävän paperin jolla koetetaan vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin ja myöskin etsiä keinoja joilla energiatehokkuutta voidaan parantaa ja ylipäätään energian kulutusta pitää kurissa

ehkä tässä aivan muutamia yksittäisiä huomioita

se on todella tärkeää sillä maailmanlaajuisesti tilanne on sellainen että ne maat jotka tuottavat enemmän energiaa kuin itse käyttävät ovat lähes poikkeuksetta joko poliittisesti epävakaita tai epädemokraattisia ja näiden valtioiden toiminnasta emme voi olla riippuvaisia

on aivan oikein että eu ja suomi näyttävät esimerkkiä siinä miten ilmastohaasteeseen vastataan mutta on täysin välttämätöntä että uuden hallinnon saanut usa kiina ja intia saadaan myöskin mukaan näihin ilmastotalkoisiin

olen aivan varma että suomalaiset haluavat myös yksilötasolla vastata ilmastohaasteisiin

mutta samalla on tietysti tunnustettava se että tämä paketti tulee varsin kalliiksi suomalaisille ja siihen voidaan täysimääräisesti sitoutua vain kun samanaikaisesti talouskasvu jatkuu ja työllisyys pysyy korkealla tasolla

en nyt tarkoita aivan tätä tulevaa vuotta ja ihan lähiaikoja mutta kuitenkin pidemmällä tasolla meidän on pystyttävä talous pitämään vahvassa kasvussa jotta meillä on varaa tähän

olin tässä hiljattain tuulivoimatuottajien vuosikokouksessa ja kuulin siitä että erittäin monia hankkeita on valmisteilla

minä olen kuitenkin vielä enemmän huolissani siitä että tässä strategiassa ei ole riittävästi tätä säätövoimakysymystä otettu esille ja pidän täysin välttämättömänä että vuotos ja kollaja pitäisi rakentaa hyvinkin nopeasti

tuulivoimaa en missään nimessä vastusta vaan päinvastoin sitä pitää lisätä mutta on kuitenkin hyvä muistaa että aina kun mylly pyörii niin suomalainen maksaa

kuten jo aikaisemmin totesin maa ja metsätalousvaliokunta on omalta osaltaan yrittänyt saada turvetta erityisesti sinne biopolttoaineiden puolelle

se on kuitenkin meille kansallisesti aikamoinen intressi että saataisiin turvetta entistä enemmän hyödynnettyä ainakin siltä osalta kuin turvetta vuosittain tulee enemmän kuin sitä käytetään

se ei ole uusiutuvaa mutta se on hitaasti uusiutuvaa ja siinä suhteessa se pitäisi myöskin huomioida

on tietysti paljon sellaisia asioita joita voidaan tehdä myös yksilötasolla ja sen takia sellaiset hankkeet jotka pienentävät energiankulutusta myöskin kotitalouksissa ovat tärkeitä

täällä puhutaan näistä ilmalämpöpumpuista ja myöskin se että kotitalousvähennyksellä nyt on mahdollista tehdä sellaisia energiainvestointeja kotitalouksissa jotka ovat ympäristöystävällisiä on myöskin hyvin tärkeää

on kiva havaita että nyt maaseudulla on ystäviä koko salissa kun sitä ei aina ole täällä ihan näin laajaa rintamaa ollut mutta hyvä kun on

itse olen tehnyt lakialoitteen siitä että vesimittari tulisi pakolliseksi uusiin kerros ja rivitaloasuntoihin ja toivon että se vielä etenee

lähinnä otan kiinni tähän edustaja aallon puheenvuoroon kun te puolustitte kovasti että vihreät ovat huolissaan siitä että joukkoliikenne maaseudulta saattaa vähentyä

se on yksi keino vähentää tehokkaasti veden kulutusta ja sitä kautta myöskin edistää ympäristönsuojelua

että jos oikeasti olette maaseudun puolella niin kuin lämpimästi toivon niin voisitteko vetää nyt edes takaisin sen esityksen työmatkavähennyksen leikkaamisesta

kun tätä keskustelua on kuunnellut niin on tuntunut välillä siltä mahtaako täällä hallitus ja oppositio puhua edes samasta laista koska tuntuvat olevan näkemyserot varsin huomattavat ja myöskin tulkinnat

itse luotan niihin puheenvuoroihin joita täällä ovat käyttäneet ministeri samoin edustajat rajala seurujärvi ja lehti

hän oli kovasti huolissaan siitä että enää ei ole taattu se että jokaisessa kunnassa on yksi postitoimipiste

itse kyllä tulen ainakin sellaisesta kunnasta jossa luulen että se ei tee ketään iloiseksi jos sanoo että tässä meidän kunnassa ei ole kuin yksi postitoimipiste

karhun puheenvuorossa on se että hän pisti samaan kategoriaan tämän postin välityksen ja esimerkiksi urheiluseurojen nuorten tekemät jakelut jotka maailman sivu ovat olleet talkootyön kaltaisia toimintoja

jotenkin on hirveän vaikea uskoa että suomessa mentäisiin sellaiseen tilanteeseen että tästä tulisi hallitseva postinvälitysmuoto oli järjestelmä sitten mikä tahansa

toivon että tämä prosessi jatkuu koska tehokkaammat palvelujen tuottamistavat ovat ihan välttämättömiä laadukkaiden peruspalvelujen turvaamiseksi siinä tilanteessa kun meidän resurssimme ovat niukat ja niukkenevat taloustilanteesta johtuen suhteessa palvelutarpeeseen

tiedän että pelkästään kunniaa ei ole tullut niille jotka ovat vastuuta kantaneet tästä uudistuksesta mutta sen takia kai tänne on valittu ja sen takia kai kuntiin on valittu että tätä vastuuta kannetaan

aika monessa kuntauudistuksessa olen ollut itse mukana ja tiedän kyllä että paljon helpompi olisi ollut sanoa ainakin siinä alkuvaiheessa että ei mitään kuntauudistusta tehdä kaikki saavat jatkaa kuin ennenkin

se on nimittäin rätti vastoin kasvoja niille kunnissa oleville luottamushenkilöille jotka omalla alueellaan yrittävät rakentaa uutta kuntaa taatakseen paremmat palvelut siellä oleville ihmisille

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunnan kannanotosta totean vain sen että kun olin aikoinaan neljä vuotta perustuslakivaliokunnan jäsenenä niin usein kyllä ihmettelin mitkä kaikki asiat kuuluvat perustuslain taakse

nyt täytyy sanoa että jälleen kerran olen yllättynyt että nyt sinne kuuluu jo sekin että ihan tarkkaan on määritelty se aika joka kunnilla pitää olla kun ne omalta osaltaan ratkaisuja sote ratkaisun jälkeen tekevät

olemme nyt sitä liitosta tässä hieman toista vaalikautta se tapahtui kolmessa eri vaiheessa mutta pääosin tapahtui reilut viisi vuotta sitten että niin olemme tässä sitä harjoitelleet ja sen pohjalta voi ehkä muutaman asian todeta

se kertoo siitä että vuorottelusijaisille vuorotteluvapaasta on hyötyä mutta niiden jotka jäävät vuorotteluvapaalle työura jää lyhyemmäksi kuin niiden jotka eivät koskaan vuorotteluvapaalle ole jääneet

vaikka työllisyys lähtee kasvamaan vasta kun paikalla jo syvä ja kasvavasta vienti lähtee vetämään niin on tärkeää että työvoima on silloin käytettävissä kun rattaat lähtee paremmin pyörimään

nyt meillä on sellainen tilanne että kun esimerkiksi kunnat lomauttavat henkilökuntaansa sinne ei voida ottaa työkokeiluun ketään

se on selvää että myöskin tässä yhdistyneessä kunnassa joudutaan palvelurakennetta muuttamaan ja siellä joudutaan tekemään ratkaisuja jotka varmasti eivät ole kaikille mieleisiä mutta itsestään selvää on se että jos nämä kunnat olisivat kaikki viisi erillään niin ratkaisut olisivat paljon kovempia

onko näin vai voidaanko tämä asia muuttaa